kyllä minä uskoisin että kaikki me pyrimme siihen että verotus olisi mahdollisimman oikeudenmukainen ja kun katsoo näitä veronmaksajien vihkosia joita he ovat meille tuottaneet niin kyllä siinä näkee että juuri tämä hallitus ja vanhasen hallitus ovat olleet erittäin oikeudenmukaisia verotuksen suhteen

sillä tavoin on ohjattu sitä hoitajan hyvää työpanosta on ohjattu että hän lääkärin työn ja auttamaan lääkäriä tämän työssä

se että meillä terveydenhuollon järjestelmä maksaa vähemmän kuin monessa muussa maassa johtuu aika paljon siitä että meillä hoitajilla on matalammat palkat kuin muualla ja myöskin joillakin lääkäreillä

nämä vähennykset joita näistä pienistä tuloista on tehty ovat todella niin merkittäviä että varsinaista progressiota se ei ole millään tavalla heikentänyt

vuokralääkäritoiminnasta olen ihan samaa mieltä kuin tarkastusvaliokunta että se ei ole hyvä asia meidän maassamme

eihän seuraavaa vero ohjelmaa vielä ole täysin tehty mutta sanoisin että tämä pääomatuloveron kiristäminen on järkevää

yhteisöveron alentaminen taas tehdään sen takia että saadaan elinkeinoelämä toimimaan niin että kyllä minusta tässä on paljon sellaisia elementtejä joista tekin puhutte mutta te aina politisoitte kaikki asiat ja sanotte että väärin tehty

he eivät silloin suinkaan ole anonyymejä

sen takia täytyy olla tämän potilaan lupa

se on tehotonta koska nämä vuokralääkärit lähettävät potilaita enemmän erikoissairaanhoitoon ja sillä tavalla se potilas palloilee eri paikoissa ja se maksaa enemmän

söderman sanoi että tämän lain perustuslakikäsittely ei ole niin yksinkertaista kuin mitä ajattelisi että se voisi olla

lisäksi sille hoidolle ei tule jatkuvuutta niin kuin silloin jos olisi omalääkäri joka katsoisi sen potilaan seuraavana päivänä ja ehkä hoitaisi häntä pitempään

ja keskustelun myötä kuin tasaustyö vetus museon sijaan susia ja terveysvaliokuntaan jolle se on vaikeata

jos on ostettava palveluja yksityispuolelta niin suosittelen palveluseteliä

kun palvelusetelin käyttö juurrutetaan meidän maahamme niin sitä voidaan käyttää tuotteistetuissa palveluissa erittäin hyvin hyväksi

nyt kun tämä terveydenhuoltolaki joka toissa päivänä oli meillä käsittelyssä täällä lähetekeskustelussa tulee hyväksytyksi ja astuu voimaan ensi vappuna niin uskon että niiden monien pykälien avulla jotka siinä takaavat terveydenhuollon järjestämistä

siinä on myös perusterveydenhuollon yhteistyösopimus

arvoisa puhemies

siinä on ministeri risikko tuonut monta järjestämispykälää ja kun me tämän saamme voimaan niin me olemme jo aika paljon pitemmällä tässä asiassa ja sitten valtionosuusjärjestelmä pitää uusia

tämä hallituksen esitys on aivan luonnollinen ja tervetullut uudistus

silloin on aina ihmetellyt sitä että jos me hyväksymme rekisteröidyn parisuhteen miksi me emme voi hyväksyä heidän yhteisiä lapsiaan

tässä on nyt toisessa käsittelyssä yksi niistä laeista joilla luodaan suomesta veroparatiisia

arvoisa puhemies

tämäkin hallituksen esitys on todella kuten ministeri sanoi kauan odotettu sillä suomi on ollut euroopan unionin ainoa maa jossa lääkärit laillistetaan kaksi kertaa

tietenkin nuoret lääkärit saattavat nyt kun he ovat laillistettuja hakeutua nopeammin yksityispraktikoiksi ja siis mennä näiden vuokrafirmojen palvelukseen mutta sielläkin alkavat markkinat jo huonontua kun on tarpeeksi lääkäreitä valmistunut ja julkisiakin virkoja on saatavana

onko mahdollisuus todellakin ensi kaudella yhdenmukaistaa maksukattoja koska se on suuri ongelma köyhille ihmisille että joutuvat maksamaan kolme erilaista maksukattoa

eli on erittäin hyvä että me saamme tämän tässä ihan tämän eduskunnan loppuvaiheessa hyväksyttyä

kaikki olette aivan oikeassa siinä että tietojärjestelmät eivät toimi ja lisäksi meidän julkisesta terveydenhuollostamme puuttuu kaikki apuhenkilökunta kaikki sihteerien toimeton lopetettu välinehuoltajia on liian vähän

ihmettelen miten hän ei ymmärrä tätä että kyllähän tämä kelamaksun alennus nimenomaan vaikuttaa työvoimakustannuksiin

joka työpisteessä on ainoastaan nämä huippukoulutetut sairaanhoitajat ja lääkärit jäljellä ja tämmöinen järjestelmä tämmöinen itsepalvelujärjestelmä tulee erinomaisen kalliiksi

arvoisa herra puhemies

kun tilanne on nyt muuttunut niin oppositio ei oikein osaa muuta kuin kysyä onko tämä voimassa ja eikö tämä ole voimassa

meillä on liian monta kuntaa liian monta terveyskeskusta liian pieniä yksiköitä huonosti organisoidut erva alueet ja niin edelleen

meidän täytyy nyt todella kaikin voimin tarttua siihen että me lähdemme toteuttamaan tässä terveydenhuoltolaissa ja sitä seuraavissa laissa olevaa ei ole enää räpsyttely laeissa olevia määräyksiä terveydenhuollon järjestämiseksi

kuitenkin me olemme aivan yksimielisiä siitä että suomalaisten työuraa täytyy pidentää molemmista päistä

tapasin eilen lukion lehtoreita ja rehtorin ja he kertoivat että opintojen aloittaminen viivästyy muun muassa sen takia että meillä on luokaton lukio

onhan siellä todella luototuksia näille yrityksille

luokattomassa lukiossa ei ole tavoitteita ja nuori ei aina tiedä mille uralle hän aikoo kun hän tulee ylioppilaaksi

kyllönen epäili että haja asutusalueille ei voi tuoda palveluseteliä mutta jyväskylän seudun palvelusetelikokeilussa on tuotu tämä palveluseteli sosiaalipalveluihin

hankasalmi uurainen petäjävesi laukaa muurame toivakka nämäkin ovat aika pieniä kuntia keski suomessa ja siellä tämä on toiminut erinomaisesti

he joutuvat sairaseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle

työelämä on siis niin vaativaa että työntekijä kokee jatkuvasti riittämättömyyttä ja luopuu työnteosta liian aikaisin

olen esitellyt tätä hallituksen esitystä kirurgeille hammaslääkäreille ravitsemusterapeuteille perusterveydenhuollon henkilöstölle ja niin edelleen

heikkinenkin kertoi ja käynyt myös ruotsalaisessa sairaalassa tai usalaisessa sairaalassa ollut töissä niin huomaa heti suuren eron

ja kaikki ovat olleet erittäin innostuneita tästä laista

tämä nimittäin sisältää hyvin paljon myös järjestämismääräyksiä

suomessa on selvästi paljon vähemmän ihmisiä töissä leikkaussaleissa ja vuodeosastoilla kuin esimerkiksi ruotsissa ja se mikä meiltä puuttuu kokonaan on avustava henkilöstö kuten sihteerit ja muut avustajat

monelle se ei varmaan aukea jos ei ole ammatti ihminen että esimerkiksi erva alueiden vastuu joka sisältyy tähän lakiin on aivan uusi vastuu ja se auttaa sen että me saamme kunnollisesti järjestettyä erikoissairaanhoidon kullakin erva alueella

tämä perusterveydenhuollon suunnitelma taas takaa sen että perusterveydenhuolto tulee paremmin järjestetyksi

eli kokoomuksen kanta on kyllä se että edelleen säilytetään kunnilla vastuu järjestää terveydenhuolto mutta tämän maan ongelma on se että meillä on liikaa kuntia

eläköitymisikää voidaan kyllä nostaa kolmella vuodella mutta se on erittäin suuri haaste

kannustimiksi ei riitä pelkästään tämä superkertymä eläkkeeseen vaan pitää olla myös työnaikaisia taloudellisia etuja

tämän vuoksihan ministeri risikko on nyt valmistelemassa jo tälle eduskuntakaudelle sote aluelakia jossa siis perusterveydenhuolto sosiaalitoimi ja osa erikoissairaanhoidosta kuuluisi sote alueelle

yksityissektorihan on erittäin tärkeä

esimerkiksi vakuutusyhtiön maksamat potilaat saavat aika suuren osan terveydenhuollostaan yksityisiltä palveluilta eikä ole mitään syytä ottaa niitä sieltä pois ja ohjata niitä julkiselle puolelle

myös seniorikansalaiset ovat valmiita osallistumaan osa aikatyöhön tai asiantuntijatehtäviin

oikeastaan tämä järjestämisasia ei olekaan niin suuri ongelma kuin tässä väitetään

sitten tämä kaksikanavaisuus tai rahoitus

eli teillä on suuri laskuvirhe tässä kun te luulette että sillä kelakorvausrahalla saataisiin kaikki se mitä nyt yksityispuolella tapahtuu

minä uskoisin että jos me siis toteutamme tämän terveydenhuoltolain ja sitten saamme tämän sote lain me olemme jo aika pitkällä tässä organisaatiossa

loppujen lopuksi tässä ei ole mitään hätää siitä että pitäisi ruveta purkamaan rahoitusta tai järjestämään jotakin uutta ja ihmeellistä

olen erittäin iloinen että kuulen vasemmistopuolueiden nyt hyväksyvän suuhygienistin yksityisyrittäjänä mutta he pelkäävät tätä pal veluseteliä kuin mörköä

ojala niemelälle haluaisin vastata että palveluseteliä ei ole osoitettu julkisen terveydenhuollon hammaslääkärin kirjoitettavaksi sen takia että se varmasti lisäisi kelan kustannuksia

mutta varmasti tulevaisuudessa voimme mennä siihen että myös julkisen terveydenhuollon lääkäri voi tehdä lähetteen yksityiselle suuhygienistille aivan samalla tavalla kuin fysioterapeutille nyt voi tehdä lähetteen

jotkut kansathan ovat jo menneet tällaiseen rekisteriin mutta se on kyllä aikamoinen ihmisoikeuskysymys mutta ehkä me joskus menemme tähän että koko kansa on rekisterissä

me todella toivomme tämän osasairauspäivärahan ajan pidentämistä mielenterveyspotilaiden vuoksi koska he eivät sinä aikana kun tämä menee umpeen ole valmiita vielä astumaan työelämään

sen takia me sitä haluamme pidentää ja katsotaan sitten milloin

yleiskeskustelun pääty tähän ryhdytään sen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiin sisälly mietinnön mukaisena tämä onkin ensimmäinen siihen on pää ltä ensimmäisen käsittelyn e silva varaa

arvoisa puhemies

kysyisin samoin valtionosuuksista ja verotulon tasauksista koska nämä nykyiset valtionosuudet eivät todellakaan kannusta kuntia rakenteellisiin muutoksiin

arvoisa herra puhemies

suurimmat lisäyksethän tehdään kansaneläkerahastoon ja sairausvakuutusrahastoon

olisiko valtionosuusjärjestelmällä mahdollisuus jollakin tavalla tasoittaa näiden kuntien toimeentuloa ja kannustaa niitä yhdistymään ja järjestämään palvelunsa paremmin

teimme tietenkin yksimieliset mietinnöt

eikö juuri teidän mielestänne pitäisi ohjata näitä valtion rahoja köyhiin perheisiin

erkki virtanen kysyi miksi pitää nostaa eläköitymisikää

meillä on hyvä kotihoito ja mahdollisuus käyttää palveluseteliä silloin kun on vähävaraisesta henkilöstä kysymys hänen kotipalvelunsa ostamisessa

se on erinomainen tapa ostaa kotipalveluja

budjettilisäyksistä huolimatta sosiaali ja terveydenhoito tulee kohtaamaan erittäin suuria haasteita koska me vanhenemme hoitomenetelmät kehittyvät ja ihmisten vaatimukset kasvavat

tämän vuoksi on erittäin tärkeää että ei ensi mutta seuraavana vuonna voimaan tulevan terveydenhuoltolain vaatimuksia aletaan toteuttaa jo hyvissä ajoin eli suunnitellaan mitenkä laki toteutetaan jo ensi vuonna

siinä erityisvastuualueiden eli erva alueiden joita suomessa on viisi yliopistosairaalapiiriä tulisi nyt jo ottaa haltuunsa vaikeiden ja vaativien hoitojen järjestäminen ja päivystysten keskittäminen

terveydenhuoltolaki panostaa nimenomaan perusterveydenhuoltoon ja terveyskeskuspalvelut tuleekin järjestää niin että potilaat saavat pikaisen ja oikean avun

lääkäriliiton suorittaman tutkimuksen perusteella vuokralääkärit jotka vaihtuvat jatkuvasti tekevät kolme kertaa enemmän lähetteitä erikoissairaanhoitoon kuin vakinaiset osaavat lääkärit

tämän vuoksi terveyskeskusten lääkärivajetta ei pidä enää paikata vuokralääkäreillä vaan pitää sitoa osaavat ja alalleen vihkiytyneet terveyskeskuslääkärit oman alueensa terveydenhoitoon

jos suomen perusterveydenhoitoa ei kiireesti uudelleen organisoida ja virkistetä ovat seurauksena kasvavat kustannukset ja huono hoito

erikoislääkärit voidaan myös jalkauttaa terveyskeskuksiin konsultoimaan

olen sitä mieltä että lääkelaitoksen siirtäminen pääkaupunkiseudulta pois joka nyt on ohjelmassa ei ole missään tapauksessa järkevää

yksi lääkealan tutkimuskeskus suomessa ei ole mitenkään mahdollinen sillä lääketutkimustahan tehdään kaikissa yliopistosairaaloissa kaikissa yliopistoissa ja myöskin stakesissa

lääketutkimus tulisi verkostoida niin kuin molekyylilääketieteellinen tutkimus on verkostoitu eikä perustaa yhtä keskusta

oppositiohan vaatii kunnille erittäin paljon lisää rahaa valtionosuuksiin mutta mitkään rahat eivät riitä mikäli rakenteellisia muutoksia palveluun ei toteuteta

tämän vuoksi kysyisinkin molemmilta ministereiltä saammeko esityksen sosiaali ja terveydenhuollon mallista sen järjestämiseksi jo alkuvuodesta ja minkähänlainen malli sieltä on tulossa

kuten puheenjohtajamme kerola kertoi niin tässä todellakin siirretään ulkomaanliikenteessä tapahtuvaa alkoholin myyntiä koskevat säännökset nyt asetustasolta lakiin

oinonen sanoi niin tämä omavalvonta tulee tämänkin jälkeen toteuttaa erittäin huolellisesti ettei alkoholia myydä alaikäisille eikä päihtyneille

tämä lakiesitys on kuitenkin erittäin merkityksellinen sen takia että se liittyy semmoiseen tapahtumaan kuin niin sanottuun allegro junan lähtöön

nyt tämä matka helsingistä pietariin tulee kestämään tämän jälkeen vain kolme ja puoli tuntia kun se aikaisemmin kesti viisi ja puoli tuntia

arvoisa herra puhemies

ja kriisissä kaikkihan ei ole todellista vaan se on myöskin pörssimeklareiden ja monien muiden ihmisten korvien välissä

onneksi äsken uutisissa tuli tieto että sampo ennustaa että tämä lama tai taantuma olisi lyhyempi kuin olemme arvioineet siis lyhyempi kuin kaksi vuotta

lapsiperheille ja vähätuloisille suunnataan etuisuuksia ja asuntojen uudis ja korjausrakentamista tuetaan

tuetaan myös vuokra asuntojen rakentamista kotitalousvähennyksen avulla ja korjaus ja energia avustuksia käyttäen voidaan korjata omakotitaloja ja kerrostaloja useiden satojen miljoonien edestä

apurahansaajien eläke edut tulevat kuntoon työllistämistukea lisätään pienimmät sairaus äitiys ja vanhempainpäivärahat nousevat ja vammaiset saavat henkilökohtaista apua

ihmettelenkin suuresti miten kristillisdemokraattien pörssiveron korottamisella tai vasemmistoliiton varallisuusveron ottamisella uudelleen käyttöön voitaisiin jotenkin tehdä parempia elvytystoimia

ihmettelen myös sosialidemokraattien veronalennuspuhetta siitä että suurituloisille ei pitäisi antaa ollenkaan veronalennuksia

ja ministeri kataisen budjetissa veronalennukset ovat prosentuaalisesti suurempia pienituloisilla kuin suurituloisilla

sosialidemokraatit puhuvat myös maksuttomasta päivähoidosta maksuttomasta julkisesta liikenteestä lapsilisän korottamisesta kaikille lapsille

eikö tämä ole ristiriidassa sen suhteen että te ette hyväksy veronalennuksia kaikille kansalaisille

rajamäen sosialidemokraattisessa ryhmäpuheenvuorossa terveydenhuollon ammattilaisten puolesta koska hän sanoi että terveydenhuolto on kriisiytynyt ja toimii huonosti

näinhän asia ei ole

pohjoismaisessa vertailussahan suomalainen terveydenhuolto on tehokkaampaa kuin missään muussa pohjoismaassa

minä taas puolestani kannatan tätä ehdotusta erittäin lämpimästi koska helsingin yliopistolla samoin kuin kuopion yliopistolla on kauan ollut semmoinen privilegio että ne saavat pitää yhtä apteekkia helsingin yliopisto helsingissä ja kuopion yliopisto kuopiossa ja nämä apteekkimaksut on sitten tilitetty näille yliopistoille

terveydenhuollosta puuttuu edelleen lääkäreitä ja nyt onkin perusterveydenhuollon vahvistamisen vuoro

se asettaa suuria vaatimuksia kunnalliselle työmarkkinalaitokselle

ehkä olisi aika jo ottaa ammatinharjoittajamalli tai osuuskuntamalli uudelleen käyttöön

ja vuokralääkäritoiminnasta pitäisi pystyä vähitellen luopumaan sillä vuokralääkärit ovat yleensä kokemattomia kun taas vakinaiset lääkärit useimmiten ovat kokeneita

nyt kuitenkin kun yliopistoista tuli näitä yksityisoikeudellisia henkilöitä euroopan unionin komissio ei suonut sitä mahdollisuutta enää